itse kyllä näen niin että tänne ei kukaan tule yksin vaan tänne tullaan puolueiden edustajina ja näen sen hyvin luontevana että tämä epäkohta nyt korjataan

vanhenevat lapset ovat usein myös tällaisissa tehtävissä

tarkoitus on että laatijarekisterin ja energiatodistusrekisterin tiedot tulevat energiatodistusrekisterin verkkosivustolle siltä osin kuin julkinen tietopalvelu on mahdollista toteuttaa

toivon että tämä lakialoite selvitetään ja käydään huolella läpi ja omais hoitajien tilannetta kehitetään jälleen eteenpäin

on varmasti ihan perusteltua että tällaisissa tilanteissa kun varsinkin tämä tutkinnan vaikeuttamiskysymys jonka edellisessä työssään hyvin tunteva edustaja tolvanen toi esille on ongelmana toimitaan tällä tavalla kuin edustaja niikon aloitteessa esitetään

arvoisa rouva puhemies

olen itse myös huolissani siitä miten eri aloilla tämä koulutus tulevaisuudessa tapahtuu ja sen takia valiokunta toivookin että tilannetta seurataan

edustaja zyskowicz kävi ansiokkaasti läpi tuota sinänsä inhimillisellä tavalla hyvin valitettavaa riihimäen irakilaisperheen tilannetta

tässä esityksessä myös puoluelain nojalla maksettavan valtionavustuksen eli kansan suussa puoluetuen käytön valvonta siirretään oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle mikä on hyvä ja kannatettava esitys

henkilön saamien palveluiden kustannuksista vastaisi edelleen siis tuo lähettävä aiempi kotikunta ja uudistuksen vaikutuksia tuohon kuntien väliseen kustannustenjakoon asiakkaiden asemaan ja kuntien palvelujärjestelmään tullaan seuraamaan tarkasti ja on erittäin tärkeää että jos nyt tässä lainsäädännössä valittu kuntakorvausmenettely osoittautuu ongelmaiseksi taikka epäreiluksi taikka muuten toimimattomaksi niin sitä pitää olla ministerin valmis sitten hyvinkin nopeasti muuttamaan ja tarkistamaan

henkilötietojen suojan vuoksi yksittäisten pientalojen todistustietoja ei tule tietopalveluun saataville

edustaja niikko mitä merkitystä sillä on isossa kuvassa että viime vuonna saamani tiedon mukaan viisi tällaista naista synnytti

lähtökohtaisesti suunnittelu ja työnjohtotehtävien jakautuminen vaativuusluokkiin säilyy nykyisenlaisena tämänkin lainsäädännön jälkeen

arvoisa puhemies

laatijarekisterin tiedoista verkkosivuille tulevat laatijan nimi pätevyys ja sen voimassaoloaika sekä laatijan toiminta alue

eli tämä koskee nyt vain niitä äitejä jotka ovat raskaana kun tulevat hakevat turvapaikkaa ja heidän lupaansa ei ole ehditty käsitellä tai se ei ole saanut lainvoimaa ja heitä oli viime vuonna tietojeni mukaan viisi naista

näin pitää jatkossakin olla

tämä on vähän samanlainen asia kuin se kun edellisellä hallituskaudella silloinen edustaja hakola teki esityksen vakavan rikoksen valmistelusta

tämän hallituksen esityksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on palauttaa neliportainen vaativuusluokkajärjestelmä alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseksi jossa ylimmän vaativuusluokan kohteet ovat poikkeus eikä niin kuin tällä hetkellä on ollut lähes pääsääntö

itse kannatan sitä ajattelua että jatkossa kansalaisaloitteet käsitellään valiokunnissa niistä tehdään mietintö ja ne myös tuodaan aina tänne saliin loppuäänestystä varten

valiokunta käsitteli energiatodistusta tällä vaalikaudella jo aiemmin

sitten se että puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se ei olisi saanut kansanedustajapaikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa

pääperiaatteiltaan tämä esitys on hyvä ja kannatettava raskaan ja kevyen eriyttäminen koulutusvaatimukset ja niin poispäin mutta yksi vakava asia tässä on minkä takia minun mielestäni tätä ei olisi pitänyt eteenpäin viedä ja se on katsastuksen riippumattomuus

se on valmisteltu rkpn ministeri thorsin johdolla ja sen myös hyväksyivät niin kuin edustaja zyskowicz esille toi täällä salissa lukuun ottamatta ex edustaja pulliaisen puheenvuoroja myös vihreät puhumatta asiasta mitään vastustamatta sitä äänestämättä sitä vastaan ja niin pois päin

itse en kannata turkistarhauksen kieltoa

onko perussuomalaiset oikeasti sitä mieltä laajemminkin vai onko tämä toivottavasti vain edustaja niikon näkemys että nämä viisi naista eivät äitiyspakkausta pienelle lapselle sukkia ja mitä muuta siellä on se perinteinen lelu ja jotain muuta pientä ansaitse

se asia on nyt etenemässä mutta kyllä kovin verkkaisesti

kannatan sen sijaan eläinten olojen parantamista jatkuvaa parantamista ja olen tyytyväinen että tässä salissa kaikki ovat tänään kannattaneet sitä että eläinten oloja pitää parantaa

arvoisa puhemies

niitä on verrattu jopa keskustan jätevesiasetukseen mutta kyllä tällä lailla on toki hyviäkin tavoitteita

itse pohdin kun tämä esitys hallitukselta tuli että minkä takia sitten ne puolueet poistetaan puoluerekisteristä jotka eivät tuota äänikynnystä ja valtakunnallista kannatusta ole saavuttaneet

meillä on ymmärtääkseni noin sata suomalaista etsintäkuulutettuna ympäri maailmaa vuosittain

arvoisa herra puhemies

ja niin kuin meidän osaava puheenjohtajamme edustaja korhonen esille toi kaikista esimerkiksi öljylämmitteisistä taloista sitä ei tällä hetkellä ole saatavissa

ehkä enempikin ongelmat ovat olleet sentyyppisiä että millä tavalla nämä energiatodistukset on suomessa päätetty tehdä

tässä kansalaisaloitteessa on sellaisia ongelmia joita minun mielestäni on varsin vaikea tässä salissa edes käsitellä

tämä vain kulutukseen perustuva kertoo kuitenkin lopulta aika paljon enempi siitä minkälainen ihminen siellä talossa asuu minkälainen perhe siellä asuu miten he energiaa käyttävät miten he sähköä käyttävät onko heillä ovet auki vai kiinni ja niin poispäin

eikä myöskään viime hallituskaudella kun aika äänekkäästi täällä salissa aina tv kameroiden käydessä näistä asioista puhuva ville niinistö oli ministerinä tähän asiaan tehty muutosta

voisi miettiä järjestelmää missä valvonta olisi toisentyyppinen ja voisimme edetä niin että kun puolueita syntyy ne voisivat elää sitten sen ajan kun niillä on toimintaa mikä täyttää tietyt vaatimukset

mittaavatko ne talon energiatehokkuutta mitataanko siellä asuvien ihmisten energiakäyttäytymistä tämä on ollut yksi keskustelu ja erilaiset kertoimet jotka esimerkiksi ovat aiheuttaneet isoja ongelmia sähkölämmitteisten talojen kohdalla

itse vain jäin miettimään sitä että tietysti jossain tilanteessa voi toimia taasen myös hyvin kiinni ottamisen kannalta se että ihmiset tietävät

ei meillä rakentamisessakaan toimita niin että kirvesmies rakentaa ja kirvesmies tarkastaa vaan kirvesmies rakentaa ja sen jälkeen rakennustarkastus tarkastaa

kansalaisaloitteessa ei puhuta lainkaan siirtymäajasta ja toisaalta tässä kansalaisaloitteessa annettaisiin asetuksella joko ministeriölle taikka valtioneuvostolle oikeus eläinsuojelullisista syistä kieltää eläinten tarhaaminen myös muissa tuotannollisissa tarkoituksissa

tämä meidän mielestämme ilmentää paremmin sitä tilannetta ja ilmentää tarkoitusta muuttaa nykyistä ehkä jossain mielessä myös rapautunutta tulkintaa jossa tarpeettoman suuri osa tehtävistä on sijoittunut tähän ylimpään vaativuusluokkaan

arvoisa puhemies

minun mielestäni tuntuu erikoiselta että valiokunta piti tätä riippumattomuuden murentamista muka asiakkaan kannalta hyvänä asiana

jos on kyse vaikkapa julkisuuden henkilöstä niin on tunnetut kasvot taikka sitten kuvien kautta voi tulla tilanteita että tällainen pakoileva rikollinen löydetään

itse kuitenkin haluan aivan lopuksi kannustaa asuntoministeri viitasta kertaalleen vielä käymään läpi ministeriön osaavan henkilökunnan kanssa sen mitä tämä direktiivi selkeästi meiltä vaatii ja onko löydettävissä sellainen ratkaisu joka olisi kevyempi järkevämpi suomalaisiin olosuhteisiin jos tämä teidän lupaamanne työ pientalojen vapauttamiseksi energiatodistuksesta kokonaan ei etene

mutta tämä kuvaa hyvin kuitenkin sitä että tällainen turvattomuuden tunne on lisääntynyt merkittävällä tavalla suomessa ja tämä maa ei saa olla turvapaikka rikollisille

tässä esityksessä ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta europarlamenttivaaleissa laajennetaan koskemaan myös toista varaedustajaa ja myös presidentinvaaleissa tukiyhdistyksiä

valiokunta piti siis välttämättömänä esittämäänsä terminologista muutosta sen varmistamiseksi että tavoiteltu tulkintamuutos käytännössä myös toteutuu

se olisi kova päätös jos eduskunta tällaisen valtuutuksen ministeriölle taikka valtioneuvostolle antaisi

ja silloin tietysti vähän tällainen sosiaalisen median keskustelu mitä vihreätkin ylläpitävät on jollain tavalla käsien pesua ja epäreilua että annetaan siellä ymmärtää että nyt pitäisi jollain tavalla toisin toimia

vaikkapa wincapitan tapauksessa kun naamat olivat tulleet tutuiksi turistit osasivat thaimaassa todeta että nyt nämä miehet kulkevat siellä vai oliko siinä peräti naisiakin en muista mutta kuitenkin

mutta viestin niin kuin tämä kansalaisaloitteen kerääminenkin on pitää olla myös selkeä kaikille muille ulkomaalaisillekin tänne tuleville että tänne ei tulla tekemään rikoksia ja täällä ei voida silloin olla

tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä todetaan että valiokunta katsoo että ehdotetut muutokset lisäävät vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä hälventävät epäilyjä ehdokkaiden riippumattomuutta vaarantavista taustakytköksistä ja lisäävät luottamusta julkisen vallankäytön puolueettomuuteen

onneksi tähän perustuslakivaliokunta on puuttunut ja he ovat todenneet että tämä kansalaisaloite on tästä tulokulmasta myös perustuslaillisesti ongelma ja tätä ei edes normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä voitaisi käsitellä

voisi kysyä onko tämä nyt sitten keino vähentää kuntien tehtäviä kun kohta varmasti luovutaan rakentamisenkin valvonnasta sillä kirvesmieshän ne voisi samalla periaatteella tarkastaa

arvoisa puhemies

se on meillä huoli tuolla maakunnissa että arjessa poliisi ei näy ja se lisää myös osaltaan tätä turvattomuuden tunnetta

ministeri orpo on toiminut tässä hyvin ja annan hänelle kiitosta siitä että hän on halunnut selvityksen tästä tapauksesta ja tarkistetaan että kaikki on mennyt säädösten mukaisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elinkeinoelämän keskusliiton ekn toimitusjohtaja mikko pukkinen kuvasi tätä syntynyttä työllisyyssopimusta niin että raamisopimuksella estettiin inflatorinen palkkakilpailu

mutta olen kyllä vahvasti eri mieltä edustaja essayahin ja kristillisdemokraattien kanssa siitä että tiukennuksia ei pitäisi tehdä kuntavaaliehdokkaisiin

pidän myönteisenä sitä että perustuslakivaliokunta on todennut että valtioneuvoston on kansalaisaloitteesta riippumatta ryhdyttävä toimenpiteisiin eläinsuojelulain voimassa olevan asetuksenantovaltuuden kumoamiseksi tai saattamiseksi vastaamaan perustuslaissa asetettuja vaatimuksia

mutta nyt täällä vastustetaan esimerkiksi tulevia tiukennuksia jotka ovat toki höllempiä kuin ruotsissa vihreiden ollessa hallituksessa eli vihreät tällä hetkellä ovat ruotsissa tekemässä kovempia tiukennuksia kuin suomessa tämä hallitus ja niitä sitten ollaan tavallaan tuomassa tähän keskusteluun mukaan

he ovat tehneet hyvää työtä ja uskon että tämä kampanja on kaiken kaikkiaan jo lisännyt suomalaisessa yhteiskunnassa suvaitsevaisuutta ja hyvää ilmapiiriä ja tässä salissa kyllä sellaisia puheenvuoroja joita on ollut ilo kuunnella ovat esittäneet lukuisat kollegat muun muassa edustajat toivola pekonen ja pelkonen

samalla eduskunta velvoitti hallitusta toimimaan niin että energiatodistuksista tulisi vanhojen omakotitalojen kohdalla vapaaehtoisia

valiokuntakuulemisessa monta kertaa tuli esille myös se että samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä kuten nykyisinkin eikä yhden tehtävän määrittäminen poikkeuksellisen vaativaksi tee koko kohteesta poikkeuksellisen vaativaa

on hyvä todeta se että on erittäin myönteistä että opetusministeri gustafsson vie nyt eteenpäin tuota peruskoulun tuntijakouudistusta ja peruskoulun tavoitteiden uudistamista

hän totesi myös että sopimus tuo ennustettavuutta talouteen se on tasapuolinen ja tasapainoinen vaikka se voi joillain aloilla tuntua kalliilta

valitettavasti tässä asiassa ei ole edetty ja kohta näistä asuntoministeri pia viitasen lupauksista on kulunut vuosi

tämä on tärkeä huomio joka valiokunnassa on tullut ja se myös osaltaan siis tekee tästä kansalaisaloitteesta perustuslaillisesti ongelmallisen

on tietysti myönteistä että kaivataan

tämä minun mielestäni oli hyvin oleellinen osa sitä lopun läpikäyntiä jonka halusimme alleviivaten varmistaa

arvoisa puhemies

meillä kunnissa tapahtuu hyvin yleisesti sitä että lautakuntiin vaikkapa tekniseen lautakuntaan rakennuslautakuntaan tai tämäntyyppisiin tulee paljon niitä edustajia jotka eivät tule valtuustoon valituiksi

vanhat omakotitalot eivät energiatodistuksia tarvitse

täällä on esitetty monia aiheellisia kysymyksiä joihin esittelevä ministeri voisi ja oikeastaan hänen pitäisi vastata ja olla vastaamassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hän kuvasi päivää historialliseksi päiväksi ja raamisopimuksella saatiin sovittua sellaisia asioita joita lylyn mukaan ei olisi ollut mahdollista liittopöydissä sopia

itse kannatan sitä että lain edessä kaikki ihmiset tuodaan samalle tasolle samoin oikeuksin ja samoin velvollisuuksin eli kannatan siis yhdenvertaisuutta lain edessä

kun eri alojen suunnittelutehtävän määräytymisestä säädetään valtuussäännöksen perusteella ympäristöministeriön asetuksella niin me halusimme että ympäristöministeriön asetuksen sijaan tarkemmat määräykset vaativuusluokan määräytymisestä on tarpeen antaa valtioneuvoston asetuksella koska määräytymisellä on välillisesti yleisempää merkitystä kelpoisuuksien kannalta

nämä toimielimet käyttävät erittäin paljon valtaa monissa sellaisissa asioissa joissa voi löytää juuri näitä kytköksiä vaikkapa vaalirahan ja päätöksen välillä vaikkapa kaavoituskysymyksissä kauppapaikoissa mikä kauppa saa kaupan mihinkin ja tämäntyyppisiä ratkaisuja

myös työministeri lauri ihalainen joka oli hetki sitten tätä keskustelua seuraamassa ja on erittäin ratkaiseva tekijä tämän sopimuksen synnyssä totesi että tulos kertoo että suomalainen sopimusyhteiskunta on voimissaan

ymmärrän myös heitä jotka haluavat pitää avioliitto sanan naisen ja miehen välisenä liittona mutta itse olen kääntymässä hyvin vahvasti tämän kampanjan ja tämän kampanjan aktiivisten ja asiallisten tekijöiden mukaisesti siihen että tämän lakialoitteen myötä on hyvä edetä

tällaista rivimiestäkin jos hän hetken salista pois on toki voi kaivata mutta ministerin läsnäolo olisi vielä tärkeämpää

toinen tämän sopimuksen tärkeä arkkitehti politiikan puolelta pääministeri jyrki katainen taasen totesi että sopimus tuo talouteen vakautta ja ennustettavuutta sekä vähentää riskejä

lisäksi valiokunta korosti että asetukset ja alempi ohjeistus on valmisteltava yhteistyössä alan järjestöjen koulutustahojen sekä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa niin että lähtökohtana on kelpoisuusvaatimusten säilyminen nykyisellä tasolla

suomalaisessa koulussahan oppimistulokset ovat loistavia mutta toisaalta suomalaisessa peruskoulussa viihdytään varsin huonosti ja se on myös yksi haaste johon pitää pystyä vastaamaan

laissa on esillä puhelin internet sähköposti ja näihin varsin tarkasti täsmälliset säännökset miten niitä voidaan käyttää

arvostettu puhemies

käytin tuossa aiemmin laajemman yleispuheenvuoron tästä liikuntalain uudistamisesta mutta siinä hieman aika loppui kesken niin vielä lyhyesti

silloin tämä iso uudistus jota suomalaiset lapset ja suomalaiset koulut ja suomalainen korkea osaaminen kaipaa kaatui keskustan vastustukseen

internet niin että siitä ei ole vaaraa vankilan järjestykselle ja turvallisuudelle

taikka toinen saa suuren ladonseinän ilmaiseksi mainospaikakseen toisella ei ole maanviljelijäystävää ja hän ostaa tuon mainospaikan clear channelilta tai joltain muulta toimijalta

tämä ajatus tästä tunti liikuntaa päivässä on erittäin kannatettava ja sen pitää lähteä varhaiskasvatuksesta se pitää saada koulun arkeen ja niin poispäin ja mielellään toki niin että jollain tavalla liikunta on kirjattu näihin lakeihin on sitten kyse varhaiskasvatuslaista peruskoulusta toisesta asteesta kaikessa sen pitäisi olla automaattisesti mukana

edustaja tuomo puumala oli kärjessä kaatamassa tätä hanketta joka olisi suomalaista peruskoulua vienyt merkittävällä tavalla eteenpäin

itse olin kansanedustajat kouluissa vierailulla jokelan vankilassa

nyt toivottavasti ministeri gustafsson vie tämän työn loppuun niin että koulu vastaa entistä paremmin niihin tarpeisiin ja vaatimuksiin joita sille suomalainen yhteiskunta antaa

mutta sen sijaan voisi miettiä sitä pitäisikö vaalirahoitukseen voida käyttää vain sellaista rahaa josta on maksettu verot

arvoisa puhemies

tämä työllisyyssopimus osoittaa sen että meillä suomessa paiskataan edelleenkin kättä ja sovitaan kun isänmaa on vaarassa

sinne kouluun oli pakko mennä kansanedustajan paikalle kerran oppilaat olivat siellä pakosta

itse olen myös ehdottanut että kirjanpitotasoinen vaalirahailmoitus olisi ehkä se järkevin ja läpinäkyvyyden kannalta oikea eli jokainen ehdokas tekisi kirjanpidon omasta rahoituksestaan ja sen mukaan voitaisiin silloin tulot ja menot aukottomasti todistaa

siellä oli yhdeksän oppilasta ja erittäin mielenkiintoinen tapaaminen heidän kanssaan ja heidän yksi toiveensa oli että kun he nyt haluavat opiskella heillä kaikilla oli kahta lukuun ottamatta peruskoulu valmis ja muut olivat sitten etenemässä ammatillisessa koulutuksessa ja jää heidän toivio oli se niin eivätkö he voisi siinä luokassa valvotusti käyttää myös internetiä

tässä on ministeri gustafssonilla vaalittavana suomalaisen korkean osaamisen kivijalka

työllisyyssopimus on parasta mistä tässä tilanteessa pystyimme edes haaveilemaan ja se on ensiarvoisen tärkeä tässä taloustilanteessa taantuman kynnyksellä kotimaan taantuman kynnyksellä mutta myös maailmanlaajuisen epävarman taloustilanteen aikana

tällainen pidempi välitunti ja liikkumiseen innostava koulupiha on usein jo sellainen yhdistelmä että sillä saavutetaan erittäin hyviä tuloksia

kiitos

ammattikorkeakoulukeskustelu oli laajaa ja toivon että siellä erittäin vahvasti vielä eri alueilla tarkastellaan myös ammattikorkeakoulujen omassa hallinnossa sitä miten nämä eri yksiköt ja eri ammattikorkeakoulut vastaavat siihen työvoimatarpeeseen ja koulutustarpeeseen joka ammattikorkeakouluilla on

taisi olla entisen pääministeri kataisen ollessa valtiovarainministerinä kun tätä eläkeläisten ja työntekijöiden välistä veroeroa lähdettiin kuromaan umpeen

pahaa pelkään että talous tulee menemään entistä vaikeampaan suuntaan ja silloin on tärkeää että me suomalaiset teemme ne ratkaisut jotka me voimme ja nämä palkkaratkaisut ovat nimenomaan niitä kysymyksiä

kerroin toki heille että itse olen enempikin täällä eduskunnassa esillä pitänyt asioita jotka tekisivät heidän olonsa tukalammaksi vankilassa mutta tätä asiaa lupasin eteenpäin viedä ja sen nyt täällä teen

minä en näe niitä niin vaan näen ennen muuta sen juuri toisinpäin eli hyvät tulokset huippu urheilussa ja menestys kisoissa innostavat meidän lapsia liikkumaan

se oli tietysti meille kokoomuksessa silloin siinä taloustilanteessa yksi tärkeä asia ja kyllä se kokoomukselle varmasti jatkossakin on

sen takia edustajakollega haglund joka nyt on toistaiseksi vuorotteluvapaalla oppositiossa on tehnyt tämän lakialoitteen mitä itse olen kannattamassa

miten oikeutta eläimille niminen yhdistys ja sen aktiivit voivat toimia sillä tavalla että he ovat löytäneet laiminlyöntejä näiltä tarhoilta mutta he eivät ole välittömästi toimittaneet sitä materiaalia poliisille tai muualle vaan ovat antaneet vuosikausia näiden eläinten ne eläimet eivät todennäköisesti enää ole elossakaan kärsiä siellä tarhoilla

itse tiedän sen entisenä opettajana miten kouluissa ilmaveiviä harjoiteltiin ja kuinka hiihdettiin kun tuli hiihtomenestystä ja mäkihyppyäkin olisi haluttu harrastaa silloin kun mäkihypyssä vielä hyvin suomalaiset pärjäsivät

tämä osoittaa selkeää vastuullisuutta suomalaisen työnteon kannattavuudesta suomalaisen työn kannattavuudesta mutta myös maamme kilpailukyvystä

on totta että on paljon ikäviä säästöjä joita ei ole mukava puolustaa mutta kyllä tosiasia on sekin että vakaa valtiontalous tasapainossa oleva valtiontalous on lopulta jokaisen eläkeläisenkin paras turva niin kuin se on kaikkien meidän paras turva että valtiontalous on tasapainossa

pidän itse myönteisenä sitä että myös vankien tapaamisoikeuksia uudistetaan nimenomaan perheellisten äitien ja isävankien oikeutta tavata lapsia mutta mieluummin vielä niin päin että puhutaan niiden lapsien oikeudesta tavata vanhempiaan silloin kun se on mahdollista ja lapsien edunkin mukaista

raamisopimus on myös minun mielestäni erittäin hyvä osoitus siitä että vaikeassa tilanteessa meillä suomessa löytyy tahtoa ratkaista asioita

meidän pitää panostaa huippu urheiluun ja niin kuin tässä edellä edustaja reijonen ja aiemmin jo julkisuudessa edustaja wallinheimo on pitänyt tätä huippu urheilun panostusta esillä niin puhutaan siitä että meillä pitäisi löytää rahaa se yksi nolla lisää tuohon tämän hetken panostukseen niin silloin olisimme lähellä samaa mitä norjalaiset panostavat ja vähän vähempi jos lisäämme niin olisimme ruotsin tasolla